ja miten he osaavat hyödyntää ei pelkästään pohjoismaalaista mutta myös eurooppalaista pääomaa eu tukia euroopan strategisten investointien rahaston tukea aivan toisella tavalla kuin me teemme

edustaja kankaanniemelle on kyllä pakko todeta yksi tosiasia ja se on se että hallitusohjelmasta ja sen tekstistä käy hyvin ilmi se että kyllä hallitus katsoo sitä mitä on tehty aiemmin ja pistää kuntoon ja se on hyvä asia mutta uusiin avauksiin uusiin hankkeisiin ei ole budjetoitu oikeastaan ollenkaan euroja ja se on juuri sitä mikä on pohjaa sille millä sitten haetaan sitä eurooppalaista rahoitusta

arvoisa puhemies

vaikka istunkin täällä takana kauniiden naisten suojaamana ja pauloissa niin rohkenen tässä kuitenkin todeta että lukukausimaksu on kansainvälistä todellisuutta joka kuuluu myös suomeen

koulutusvienti vaatii myös kansallista yhteistyötä ja siinä mielessä olen hieman huolissani kun suomessakin useat pienetkin kaupungit jopa kunnat välttävät ehkä sitä yhteistyötä että suomesta sitä vietäisiin yhdessä yhteisesti ja koordinoitaisiin vientiä kansainväliseen toimintaan

mutta oikeastaan syy miksi pyysin puheenvuoron on se että haluan tuoda yhden näkökulman tähän yliopistomaailmaan ja innovaatiomaailmaan josta olen huolissani

kysymys on siitä että meillä suomessa tapahtuu paljon myös teollisuusvakoilua ja se on sellainen asia että kun me teemme tuotekehitystä luomme innovaatioita patentteja se on usein tapahtunut yliopistomaailman elinkeinoelämän ja yritysmaailman välissä ja silloin tietojen suojaaminen ei aina ole helppoa

uskallan väittää että tässäkin asiassa maailma on muuttunut sitä tehdään hyvin systemaattisesti emmekä voi olla sinisilmäisiä siinä etteikö sellaista kohdistuisi suomeen

tähänkin liittyen meidän pitää tulla kansainväliselle tasolle ja tähän liittyen myös maailmalta meillä on hyviä esimerkkejä että hyvin tuotteistetut koulutuspalvelut ja niiden kaupallistaminen on edesauttanut myös sitä että me tiedämme ketä kuka miten ja miksi suomessa liikkuu

kaupan ala on suomessa poikkeuksellisen keskittynyt ja kuten äsken kuulimme valmistelussa on ollut haasteita ja esityksessä on edellä kuvattuja ongelmia myös isojen toimijoiden osalta

mutta kuten edustaja salonen totesi huolemme koskee etenkin pienyritysten selviytymistä isojen toimijoiden paineessa

miten selviytyä kauppakeskuksessa yksinyrittäjänä

pienet ovat kovilla kun pyhätkin pitää tehdä työtä usein yksin muita vaihtoehtoja ei ole